eihän se nyt ole hyvä että meillä olisi tämmöisiä korruptiolainsäädäntöpuutteita

heinoselle sanoisin että todellakin koko ravintolamyynninhän pitäisi olla arvonlisäverossa vähän alempana

karhun puheenvuoro oli hyvä mutta tätä asiaa ei nyt pitäisi politisoida koska tässä nyt on kysymys semmoisesta tieteellisestä tutkimuslaitoksesta että kaikilla varmasti ei ole mahdollisuus ymmärtää mistä tässä on kysymys

niin kuin me nyt laskemme tätä ruuan arvonlisäveroa niin joskus sitten kun meillä on varaa siihen me laskemme ravintolamyynnin arvonlisäveroa

ihan samalla tavalla te ajoitte tämän alkoholiveron alennuksen silloin viime kaudella ja tekin äänestitte sen puolesta ja nyt huomasimme että se oli virhe ja me nostamme nyt koko ajan sitä veroa

mutta katsotaan sitten kun varaa tulee tähän

kyllä näitä virheitä tapahtuu mutta silloin kun on tämmöinen kysymys joka selkeästi ei ole poliittinen niin ei kannata hirveästi politisoida koska se vaan kärjistää pahinta mitä

no vielä ja pahentaa tätä tilannetta

minulla oli kysymykset oikeastaan ministeri vehviläiselle mutta ehkä ministeri lehtomäki tietää sen onko meillä yhteistyötä emsan kanssa eli euroopan meriturvallisuusviraston kanssa koska helcomin kaikki tuntevat joku taisi tuntea imonkin mutta kukaan ei tunne emsaa

kun saimme sitten maistaa tätä kasvisruokaa mitä nämä koululaiset syövät niin se käsitti kikherneitä ja soijaa

ovatko nämä täysin turvallisia ravintoaineita kun ne tulevat kuitenkin jostakin kaukoidästä ja voiko niissä olla myöskin muuntogeenistä kasvia mukana

nettikuvien perusteella sillä on valtava rakennus lissabonissa ja se kouluttaa ja se puhdistaa merta ja se jopa vuokraa öljyntorjuntakalustoa

arvoisa herra puhemies

sosialidemokraattien ja vasemmiston kansanedustajan allekirjoittama vastalause on aivan merkillinen

siinä nimittäin kansainvälisten sijoittajien omistuksessa olevat yksityiset terveyspalveluyritykset ja suomen sosialidemokraatit löytävät toisensa

on aikoihin eletty kun kokoomus joutuu puolustamaan julkista terveydenhuoltoa ja sosialidemokraatit asettuvat tätä vastustamaan ja haluavat kerta kaikkiaan että nämä huippuosaajat valuisivat pois julkisen terveydenhuollon palveluksesta

erkki virtasen kanssa samaa mieltä tästä asiasta että kyllähän tämä lakiesitys osoittaa että kansaneläkkeiden sitominen hintaindeksiin ei ole täysin kestävä tapa eläkkeiden korottamiseksi tai eläkepolitiikassa

arvoisa puhemies

palaan vielä näihin keski pohjanmaan asukkaiden ongelmiin

nyt kysyisin hallintovaliokunnan jäseniltä minkä takia te ette voimakkaammin ottaneet kantaa mietinnössänne näihin asukkaiden kielellisiin oikeuksiin kun perustuslakivaliokunta ihan selkeästi sanoo että jopa eduskuntakäsittelyn aikana olisi pitänyt käsitellä heidän oikeuksiaan ja sitä pitääkö tämä alue liittää kulturellisesti ja kielellisesti etelään vai pohjoiseen

toki on todettava että kyllähän kansaneläkkeisiin on pieniä tasokorotuksia vuosien varrella tehty mutta ei lainkaan riittäviä

nyt jos esimerkiksi työttömyys pystytään pitämään kurissa tai jopa alentamaan sitä niin sieltä tulee rahaa ja sitä voidaan siirtää toiseen pottiin

siinähän nimittäin potilas sai valita lääkärinsä mutta kunta maksoi kuitenkin sen koko hoidon lukuun ottamatta pientä korvausta jonka potilas maksoi lääkärille ja josta sai sitten kelakorvauksen

toki tämä esitys oli täysin välttämätön kun ei kerran tässä vaiheessa ollut kansaneläkkeeseen korotusta tulossa koska olisi kyllä ollut täysin kestämätöntä että nämä vaatimattomat kansaneläkkeet olisivat tässä taantumatilanteessa hintojen laskun vuoksi vielä alentuneet

odottakaa nyt että nämä kokonaisuudet tulevat sieltä ulos

lisäksihän tämä kunnan omistama yritys julkisen terveydenhuollon sisällä ei suinkaan ole yksityistämistä vaan julkisen terveydenhuollon vahvistamista eli yrityksen omistajanahan tulee olemaan pääasiassa julkinen terveydenhuolto niin kuin hyks osakeyhtiö

nythän sitten eduskunta ei pääse päättämään tästä asiasta eikä tee mitään tämän asian hyväksi niin kuin olette huomanneet

ihmettelen kollegojani tiusanen kiuru räsänen akateemisesti koulutettuja henkilöitä jotka nyt hylkäisivät tämän lakiesityksen ja sen jälkeen jättäisivät yliopistot pulaan sillä ainoa johtopäätöshän tästä on se että yliopistojen toimintaedellytykset täytyy taata ja yliopisto ei ole tavanomainen työnantaja

ja käyköhän tässä näille keski pohjanmaan asukkaille samalla tavalla kuin kävi lääkelaitoksen työntekijöille että kustannukset nousevat toiminta ontuu ja myöskään ne alueet mihin heidät liitetään eivät hyödy siitä

tämä on niin sanottu yhteiskunnallinen yritys ihan samanlainen kuin näitä on englannissa monta kymmentätuhatta

lisäksi tämä antaa mahdollisuuden niin sanottuun ammatinharjoittajamalliin joka on terveyskeskuksissa käytössä esimerkiksi ruotsissa ja tanskassa ja se on toiminut aivan erinomaisesti

arvoisa herra puhemies

voi tuota poliittista paatosta mitä vasemmistoliitto ja sosialidemokraatit esittävät tästä palvelusetelistä

minä en siis mitenkään voi ymmärtää miten vasemmistopuolueet voivat tätä vastustaa koska tämähän vahvistaa nimenomaan julkista terveydenhuoltoa eikä sitä heikennä millään tavalla

en pysty ymmärtämään onko se niin että tämä on ideologiaa teille että te vastustatte tämän käyttöönottoa vai onko se niin että te ette ymmärrä mistä tässä on kysymys

itse olen ollut viidettä vuotta nyt helsingin terveyslautakunnan varapuheenjohtajana ja minulla on ihan selkeä kuva siitä että tämä palveluseteli on hyvä asia se kompensoi ostopalveluita

minä uskon että esimerkiksi hyks oyssä jota nyt suunnitellaan työryhmässä jossa ovat sekä hoitajat että lääkärit mukana ja juristit otetaan huomioon kaikki vyörytykset kaikki poistot kaikki mahdollinen mikä sisältyy tähän palvelutoimintaan

jos joku potilas ottaa palvelusetelin esimerkiksi kaihileikkaukseen niin hän on silloin pois siitä jonosta jossa on jo liikaa potilaita ja joku toinen potilas pääsee hänen tilalleen

sitten on otettava huomioon että kun lääkärit joka tapauksessa menevät illalla yksityisvastaanotoilleen niin miksi ihmeessä se vastaanotto ei voi olla siellä sairaalan tiloissa

minä en ymmärrä minkä takia se on paha asia että joku maksaa muutaman roposen lisää siitä että pääsee nopeammin hoitoon

se pieni kelakorvaus joka siinä on ainoastaan toimii houkuttimena potilaalle että hän ymmärtää että se on samanlainen asia kuin jos hän menisi terveystaloon tai dextraan

jos se poistetaan potilaalta silloin kun hän on julkisissa kuten hyks oyn tiloissa niin hän ei ehkä valitsisi sitä vaan hän menisi dextraan

lääkärillä ei ole niitä seteleitä laatikossa josta hän vetäisee niitä ulos ja heittelee potilaalle sitä mukaa kuin hän tarvitsee jotain palvelua vaan palvelusetelithän budjetoidaan

nyt hänellä on samat oikeudet mennä dextraan ja hän saa sen hoidon aivan samalla hinnalla ehkä vähän kalliimmalla koska hyksissä on niin paljon suuremmat vyörytykset mutta hän saa sen lääkärin jonka hän on valinnut ja joka on hänen lääkärinsä

asko seljavaara on se nyt kuitenkin ehkä rehellisyyden nimissä todettava että paitsi tietenkin eläkeläisten aseman turvaamisen kannalta olihan tämä päätös välttämätön sikälikin että ei kukaan istuva kansanedustaja olisi voinut mennä puolentoista vuoden päästä tuonne toreille ja turuille seisoskelemaan ilman tätä päätöstä

me budjetoimme esimerkiksi sata kaihileikkausta me budjetoimme miljoona euroa hammashoitoon tai niin edespäin

esimerkiksi meillä tapahtuu helsingissä tämä hammashoidon palveluseteliosto joka on ollut tämmöinen pilottijuttu siten että julkinen hammaslääkäri katsoo sen potilaan suun ja sitten sen jälkeen hän arvioi paljonko se noin keskimäärin tulee maksamaan

jos tämä mahdollisuus olisi ollut silloin kun itse olin ylilääkärinä töölössä niin minä olisin valinnut tämän mutta en koskaan väliin uuden ja

e dusty ja kaupasta spurguro valinnut eml potilasta

gryndaa yksin kotoiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakituksen sisällä miten mukaisen b virus eli värikäsitteluutta

potilas on mennyt sillä sille hammaslääkärille jonka hän on siitä kunnan listasta katsonut

maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö on erinomainen se on sekä optimistinen että lisäksi realistinen

ensimmäisen käsittelyn käsitellään todellinen tarve

jos sitten se hoito on mennyt yli sen setelin arvon niin potilas voi joko palautua julkiselle puolelle tai maksaa itse sitten sen lopun siitä hoidosta

mutta eräs asia jota halusin kysyä ministeriltä tai valiokunnan puheenjohtajalta on tämä massiivinen energiapaketti joka julkistettiin viime viikolla ja josta on vihje myöskin tässä mietinnössä

arvoisa puhemies

kun ed

tiusanen kommentoi björn wahlroosin ideaa siitä että rikkaat kustantaisivat itse terveydenhoitonsa niin mielestäni se on erittäin hyvä idea

vastuuhan jää kokonaan terveydenhuollon ammattilaisille siis lääkäreille ja sosiaalipuolen sosiaalityöntekijöille siitä kenelle tämmöinen palveluseteli annetaan

millä tavalla valvotte sen ettei metsäluonto heikkene ja kasvu pysähdy niillä alueilla missä tämä korjuu tapahtuu

ja luotan ihan täydellisesti näihin ammattilaisiin sillä hehän pystyvät arvioimaan ja budjetoimaan mihin tämmöinen seteli annetaan kuinka monta kaihileikkausta tarvitaan kuinka monta lonkan tekonivelleikkausta tarvitaan ja miten se budjetoidaan

nehän voisivat esimerkiksi hammashoidossa olla erittäin hyvin tulosidonnaisia sillä tavalla että hyväpalkkaisimmat ihmiset maksaisivat hammashoidosta enemmän kuin ne joilla ei ole varaa maksaa

arvoisa puhemies

tämähän on järjestettävissä palveluseteliä käyttäen siten että annetaankin palveluseteli jonka arvo ei ole aivan niin suuri kuin mitä se hoito tulisi maksamaan ja ihminen saisi sitten itse valita sen hoitopaikkansa

guzenina richardsson sanoi ensimmäisen käsittelyn aikana että sosialidemokraatit eivät tule poistamaan kelakorvauksia

ei olisi ollut mitään tarvetta tehdä niin voimakasta pudotusta

en ole saanut aivan selvyyttä siihen koska sen päästöthän ovat vain puolet turpeen ja puun polttamisen ja kivihiilen päästöistä miksi tulevaisuudessa kun sitä nyt verotetaan aika rankasti pikkuisen laskitte tietenkin sitä verotusta mutta joka tapauksessa saksa saa polttaa niin paljon maakaasua miksi ne vetävät meidän eteemme suomenlahteen kaksi valtavaa putkea mutta suomessa jollakin tavalla vaikka meillä on putket valmiina katsotaan kääreeseen

minun mielestäni tämä teidän asenteenne on aivan ristiriitainen ja heikentää julkisen terveydenhuollon mahdollisuuksia

vastus pu hurske asko seljavaara arvoisa puhemies

on tietenkin totta että palvelusetelin käyttö lisää kunnassa byrokratiaa mutta sanoisin että tämä ostopalvelu on paljon suurempi byrokratia koska ostopalveluihin on esimerkiksi helsingissä jouduttu palkkaamaan iso liuta juristeja jotka miettivät tätä hankintalakia miten sitä nyt sovelletaan kussakin tapauksessa ja kuinka paljon markkinaoikeuteen menee jatkuvasti valituksia jnp

arvoisa puhemies

opposition taholta on todella esitetty erittäin paljon pessimismiä jälkiviisastelua populismia ja perussuomalaiset ovat jopa sanoneet että me emme olisi ollenkaan hyötyneetkään euroalueesta mikä ei ollenkaan pidä paikkaansa

se on ihan selvästi se asia mikä teillä nyt hiertää kengässä

kuitenkin tämä maahan elää sillä että me myymme ulkomaille tavaraa ja saamme siitä myöskin hyvän hinnan

siinä pitää suorittaa kilpailutus ja siinä täytyy arvioida ne tarjoukset ja sitten valitaan joku palveluntuottaja ja sitten kun hän ei suostukaan antamaan sitä palvelua niin sitten mennään markkinaoikeuteen ja sitten menee monta kuukautta että meillä ei ole ketään palveluntuottajaa

mehän olemme nyt mallioppilas ja sen takia minä kysyisinkin valtiovarainministeriltä

mitä nyt kun komission tulee valvoa näitä maita jotka eivät täytä näitä emu kriteereitä niin ovatko he nyt sillä tavalla niskan päällä että esimerkiksi irlanti kreikka espanja portugali ja niin edelleen

onhan sillä selkeä merkitys työvoimakustannuksiin koska meillä on korkeat palkat meillä on korkeat sosiaaliturvamaksut ja muutenkin korkea elintaso

meidän tavaroidemme hinta on korkea

se antaa potilaalle palvelun ja hän saa itse valita myöskin sen tahon missä se palvelu annetaan

tämän aamun uutisissa oli miten esimerkiksi yhdysvaltoihin nähden meidän kilpailukykymme apua olemmekin vasta

palvelun täytyy kuitenkin olla selkeästi tuotteistettavissa

kähkönen jonka nimi

ei vaan palveluseteli on ennakolta budjetoitu ja se annetaan vain siihen tarkoitukseen mihin se on budjetoitu

jos sairaala itse pystyy tuottamaan nämä palvelut niin sitä ei anneta tietenkään ja perusterveydenhoitoon se soveltuu erittäin huonosti koska perusterveydenhuollon palveluja on erittäin vaikea budjetoida

ei tiedetä mitä ne maksavat niissä ei ole

arvoisa puhemies

karhu on siitä pahoillaan että sata komitean jaostoissa ei ole demareita

arvoisa rouva puhemies

olen myöskin hyvin kiitollinen ministeri risikolle että olemme saaneet tämän kotikuntalain muutoksen nyt eduskuntaan koska sitä on todella odotettu ja ihmiset ovat sitä jatkuvasti kyselleet

kun me laskimme kuinka monta demaria siellä on niin siellä on enemmän demareita kuin minkään muun puolueen edustajia sen takia että kaikki meidän sosiaaliasioiden asiantuntijamme ovat demareita

ei siellä ole yhtään

näin se on siellä ei ole kokoomuslaisia juuri ollenkaan mukana

tämän sata komitean tehtävänähän on perusturvan parantaminen ei suinkaan huonontaminen

toinen tehtävä on työntekoon kannustaminen ja kolmas tehtävä on sosiaaliturvan yksinkertaistaminen ja sitä juuri tekevät julkidemarit piilodemarit ja muutamat ei sitoutuneet henkilöt

nyt on sitten lopulta päästy yksimielisyyteen siitä kuka maksaa pitkäaikaishoidossa olevan muuttavan vanhuksen tai vammaisen kustannukset

siis tässä uudessa laissa hoidon järjestämisestä vastaa tällöin tämä uusi kunta mutta entinen asuinkunta maksaa kustannukset

olen aivan samaa mieltä ministerin kanssa että perusterveydenhuolto on se mikä sitä remonttia eniten tarvitsee mutta haluaisin nyt todella kysyä sosialidemokraattien sosiaalipoliittisesta ohjelmasta

kun te eilen sanoitte että meidän esittämämme veronkevennykset kohdistuvat rikkaisiin enemmän kuin köyhiin niin se ei pidä paikkaansa koska pienien tulojen verojahan kevennetään enemmän kuin suurien tulojen prosentuaalisesti

on mielenkiintoista kuulla sitten valiokunnissa kun annamme tästä lausunnon miten valtionosuudet lasketaan tämän lain tullessa voimaan koska valtionosuudethan ovat hyvin erilaisia eri kunnissa riippuen verotulon tasauksesta

sitten te sanotte että te haluatte lapsilisät kaikille suomalaisille lapsille lisää

ja sitten te haluatte maksuttoman päivähoidon kaikille

eikö se ole juuri tulonsiirtoa köyhiltä rikkaille

hallituksen esitys on siis erittäin tervetullut mutta se tulee aiheuttamaan ehkä ristiriitoja sekä uudessa asuinkunnassa että entisessä kunnassa joka on siis se maksaja

uuden kunnan pitkäaikaishoidon kustannukset saattavat olla korkeammat kuin vanhassa kunnassa meillä voi olla helsingissä huomattavasti kalliimpi hoito kuin siinä kunnassa mistä tämä hoidokki siirtyy meille

miten silloin sovitaan siitä millä hinnalla tätä vanhusta sitten oikeasti hoidetaan

kankaanniemen puhe oli erittäin arvokas mutta haluaisin kysyä kun te kokonaan unohditte kertoa siitä logistiikasta miten se pienpuu kuljetetaan tänne etelä suomeen ja länsi suomen rannikolle

taloustaantuma on väistymässä kuten niin monet puhujat ovat sanoneet ja pääministeri vahvistanut tämän aamun puheenvuorossaan

toivottavasti ministeri pekkarinen vastaa siihen

toivottavasti taantuma ei kuitenkaan ole kaksois vn muotoinen niin että nyt menemme nousuun ja sitten ensi vuonna kohtaamme taas laskukauden

työttömyys ja työttömyyden uhkahan on suurin ongelma tällä hetkellä maassamme ja kuulimmekin toissa aamuna valtiosihteeri poskiparran esityksen siitä mitä toimenpiteitä valtio on tekemässä koulunsa päättäneiden nuorten ja muidenkin työttömäksi joutuneiden hyväksi

lauslahden aloitteet ovat hyviä mutta nämä asiat olivat jo esillä silloin meidän sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnössä toiveena ja nyt todella tämän tupakkatyöryhmän esityksen perusteellahan ministeri risikko on tuomassa tämän lakiesityksen ja varmasti tulemme sen hyväksymään

wideroosin ehdotusta nuuskan myynnin sallimiseksi ei millään voi toteuttaa tässä maassa koska eu lainsäädäntö kieltää sen

arvoisa puhemies

mutta ruotsi sai tämän poikkeusluvan eikä ole ollenkaan todennäköistä että suomi voisi saada samanlaisen poikkeusluvan kuin ruotsi on saanut

arvoisa puhemies